verotusta voisi soveltaa niin liikenteeseen asumiseen teollisuuteen yritykseen kuin maatalouteenkin

nykyään on valitettavasti usein niin että erilaista viallista kodintekniikkaa menee kahden takuuvuoden jälkeen suoraan kaatopaikalle

tämä olisi kestävän kehityksen mukaista

arvoisa puhemies

usein käytetään vain pientä osaa jonkin koneen tarjoamista mahdollisuuksista

erityisesti iäkkäille ihmisille ja vanhuksille on vaikeata ymmärtää uusien kodinkoneiden toimintaa jolloin opastus ja neuvonta ovat välttämättömiä jopa useamman kerran

on myös niin että jokainen kodintekniikan uusi sukupolvi on entistä ympäristöystävällisempi energiatehokkaampi ja enemmän energiaa säästävä joten aikanaan on syytä vaihtaa muttei hätiköiden

aloitteessani esitän kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentamista kodintekniikan asennus korjaus opastus ja neuvontatöihin joiden tarve kasvaa ei pelkästään edellä mainittujen syiden takia vaan myös siksi että kodintekniikka on monimutkaistumassa ja siinä on yhä enemmän tietotekniikkaa

mielestäni tasa arvosta puhuttaessa vammaisten tämän hiljaisten ryhmän kohtelu on usein kaukana tasa arvosta monissa kaupungeissa ja kunnissa oma

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta

eduskunta siirtyy päiväjärjestyks

arvoisa rouva puhemies

kuten jo eilen totesin olisi ollut järkevää käsitellä itellalle annettu osittainen verovapaus sekä postilaki yhdessä

hallituksen lakiesitys lähtee siitä että toteutetaan peruspalveluna postinjakelu joka koskee nykyisiä kakkosluokan kirjeitä

arvoisa puhemies

nykyisellä postimaksulla saa siis kirjeen kahden päivän kuluttua lähettämisestä ainakin kaupunkialueilla

miten kauan finnvera on luotottanut muita kuin tuotantolaitoksia

tämä lähtökohta on väärä jos sitä verrataan haasteisiin eli sähköpostiin sekä sähköisiin laskuihin jotka tulevat asiakkaille napin painalluksella

päinvastoin kuin laki esittää itellan pitäisi pystyä toimittamaan kirjeet perille samana päivänä jotta se olisi jotenkin kilpailukykyinen

hallituksen esitys tarkoittaa myös että kirjeen toimittaminen yhdessä päivässä perille tulee nykyistä kalliimmaksi

samalla kuitenkin annamme peruspalveluille osittaisen verovapauden ja lisäksi valtio tukee haja asutuksen postinjakelua

arvoisa puhemies

sen suurimman kilpailijan eli schenkerin liikevaihto oli yhdestoista osa siitä

itellaa ovat kiinnostaneet enemmänkin logistiikkapalvelut pohjoismaiden itä euroopan ja venäjän markkinoilla

hoskosen kanssa samaa mieltä tästä kanavasopimuksesta

itella pyrkii tunkeutumaan pohjoismaiden ja itä euroopan markkinoille myös sähköisillä maksu ja laskutuspalveluilla

yhtä asiaa minä en joko huomannut tai kuullut

arvoisa herra puhemies

kun itellan kiinnostuksen kohteet ovat muualla kuin suomalaisissa asiakkaissa on vain hyväksi että postinjakelu avataan kilpailulle

kaupunkien ja haja asutusalueiden postinjakelun kilpailuttaminen viestintäviraston toimesta saattaisi olla avain parempiin ja laadukkaampiin palveluihin

itella voisi silloin rauhassa keskittyä operoimaan pohjoismaissa itä euroopassa venäjän ja kenties jopa kiinan markkinoilla

tämä tarkoittaa että varaudumme ennalta huonoihin aikoihin säästämällä rahaa suhdannepuskureihin

menojen vähentäminen tiukka menokuri ei ole vaativa haaste jos hallitukselta ja eduskunnalta löytyy tahtoa turvata kilpailukykyinen kansantalous ja hyvinvointiyhteiskunta

poliittiset päättäjät ovat haluttomia leikkaamaan menoja ja varautumaan huonoihin aikoihin

samana aikana kuntien velkaa kertyi lähes yhtä paljon

raskaasti velkaisten kotitalouksien määrä kasvaa

kotitalouksien velkaantuminen tekee kansantalouden haavoittuvaksi tilanteessa jossa korot nousevat tai talous kääntyy huonompaan suuntaan

finanssivalvonnan pitää ohjata nyt pankkeja tiukentamaan lainanantoaan kotitalouksille

siksi pankkien pitää tiukentaa lainanantoa ja vähentää velkaantumisesta johtuvia valtavia riskejä

kreikan irlannin ja etelä euroopan maiden kriisit osoittavat että julkisen talouden vakaus ennalta varautuminen kriiseihin tiukka rahoituslaitosten valvonta sekä rahoitusjärjestelmän vakaus ovat talouskasvun elinehtoja

vaikka valtio ja pankit ovat toistaiseksi selviytyneet pitää kuntien velkaantuminen ottaa vakavasti

maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen energiatehokkuuteen ja ympäristönsuojeluun

kaupan suuryksiköiden sijainti vaikuttaa liikenteen määriin

juuri nämä isot kauas keskustasta rakennettavat kauppahallit lisäävät valtavasti liikenteen päästöjä ja heikentävät samalla kuntien keskustojen elinvoimaisuutta

pidän erittäin tärkeänä että eduskunta kiinnittää huomiota juuri isojen liiketilojen aiheuttamiin lisääntyviin liikennemääriin

eduskunnan tulee olla valppaana ettei kauppakeskuksia rakenneta ilmaan minkäänlaista tuntumaa niiden vaikutuksista ympäristöön ilmastonmuutokseen liikennemääriin ja kaikille joustavaan asiointiin kaupoissa

yleiskeskustelu keskeytetään tai jatketaan pääluokkiin kaksikymmentäyksi kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkolme kaksikymmentäneljä ylös jos kuluja että siirrytään pääluvun kaksikymmentäneljä käsittely

edustaja tupu

arvoisa puhemies

kyllösen kanssa samaa mieltä koska myöskin omaan perheeseeni kuuluu nuori hoidettava

sen takia voi myös tietysti sanoa että puhun kokemuksesta

arvoisa puhemies

nuoriso pitäisi tähän yrittäjyyteen saada paremmin ja paremmin sitoutumaan

sitä on parannettu ja siitä on vuosien saatossa ollut erittäin hyvät kokemukset

se on yksi sellainen keino mikä varmasti olisi vielä parannettuna hyvä kannustin

sitten toiseksi kun näitä epäonnistumisia kuitenkin kaikesta huolimatta tulee ja yritys kaatuu niin meillä tämä konkurssilainsäädäntö ja kaikki tuovat stopin tälle yrittäjyydelle ja ne suurin piirtein voisi sanoa ajavat maan rakoon tällaisen yrittäjän

monelle kekseliäällekin yrittäjälle voi tämmöisen konkurssin jälkeen olla karmeat seuraamukset

yhden epäonnistumisen niin kuin jossain amerikassa tai muualla ei suinkaan pitäisi lannistaa sellaista yrittäjää vaan hänelle pitäisi antaa uusi mahdollisuus

hemmilän käyttämään puheenvuoroon viitaten sen verran kun hän puhui siitä että päivittäistavarakaupan hintoja niin kuin on aiemminkin puhuttu tullaan seuraamaan tarkasti

sieltä voi vaikka kuinka hyvä uusi tuote ja uusi yritys seuraavalla kerralla tulla

arvoisa herra puhemies

ylös ja

minä sanoisin kyllä tosiaan niin että se pitäisi olla ehdottomasti koska se on tavarantoimittajille se on verottajalle se on yrittäjälle itselleen halpa maksu

sitten tähän ed

kuten äskeinen puhuja kannatan kyllä ed

arvoisa rouva puhemies

voi myös deva kellutus hyväksyttäviä asioita on juha malin br läpi keskustelua varten esillä päivän kankaanniemen aloitetta

turkistarhaus on keskittynyt pohjanmaan ruotsinkieliselle rannikolle keski pohjanmaalle ja järviseudun kuntiin

yhdysvaltain finanssikriisi todisti että rahoituslaitosten hallintokäytännöt riskien hallinta sisäinen valvonta ja itsesäätely eivät toimi

tanska yhdysvallat ja hollanti ovat minkinnahan tuotannossa edelläkävijämaita

kun emme täysin voi luottaa rahoituslaitosten omaan riskienhallintaan on tarpeen kehittää tehokkaita toimenpiteitä kuten rahoituslaitosten maailmanlaajuista reaaliaikaista valvontaa rahoitusinstrumenttien ja rahoitusinnovaatioiden riskien tunnistamista ja valvontaa

turkistarhaus asiallisesti hoidettuna tarkasti valvottuna ja eläinten hyvinvoinnin turvaten on osa suomalaisten yritystoimintaa ja sellaisena sitä pitää tarkastella

onko kaupunkiseuduilla rakentamattomille tonteille jo parantunut käyttö asia joka oli viime vaalikaudella vahvasti esillä

kysyn ministeri kiviniemeltä

sitten olisi vielä toinen kysymys mistä ministeri on paljon puhunut ja kirjoittanut ja olen aivan samaa mieltä

katsotteko että kansallisesti ja kansainvälisesti on toteutettu kattavasti toimintakäytännöt jotka estävät uuden finanssikriisin syntymisen

onko hallituksella suunnitteilla toimenpiteitä joilla rahoituslaitosten valvontaa tiukennetaan

turkiseläinten laiminlyönnit ovat nykyään onneksi vain pieni osa kaikista hyötyeläinten laiminlyönneistä

arvoisa puhemies

turkistarhojen aiheuttama vesistökuormitus voi olla paikallisesti merkittävää koska tarhat voivat sijaita lähekkäin samalla valuma alueella

yrittäjyyden edistämiseen kuuluu vaikeuksissa olevien rehellisten yrittäjien auttaminen niin että he voivat jatkaa toimintaansa

viime vuosina ympäristölupien ja pohjavesialueilla olevien tilojen siirtoprosessin myötä vesiensuojelu on turkistuotannon osalta tehostunut mutta turkistarhauksen osalta vesien suojelutoimia pitää jatkaa

vielä tärkeämpää on aikaansaada järjestelmä joka estää vuosikymmenien velkarasitteen konkurssiin joutuneelle yrittäjälle ja hänen perheelleen

ja lopuksi

jos kiellämme meillä tämän hyvin hoidetun tarhauksen tarhaus varmasti jatkuu jossain päin maailmaa vaikka esimerkiksi kiinassa mutta ovatko olosuhteet varmasti eläimille sen jälkeen yhtä hyvät kuin meillä

yrittäjille ei ole annettu edes mahdollisuuksia välttää konkurssia

arvoisa puhemies

lopuksi pienenä lisäyksenä

edellisen laman jäljiltä meillä on hyvistä yrityksistä huolimatta velkojen rasittamia yrittäjiä

velkataakan alla moni yrittäjä on sortunut jopa lopullisesti perheineen

kankaanniemen lakialoite tähtää

henkilökohtaisessa konkurssissa yrittäjää ei panna ikuiseen velkavankeuteen vaan hän voi vapautua konkurssin taakasta

arvoisa puhemies

tiusanen mainitsi näistä myyntimiehistä että lähtivät kovalla innolla kiiruusti myymään

arvoisa herra puhemies

tavoitteena pitääkin olla valtiontalouden sen ulkopuolisten rahastojen ja toimintojen sekä valtionyhtiöiden talouden tuloksellisuuden ja toiminnan raportointi eduskunnalle

voidaan ajatella ettei hallituksen ja eduskunnan tule mitenkään puuttua valtionyhtiöiden bisnekseen vaan ainoastaan huolehtia siitä että yrityksen toiminta tuottaa riittävästi tuloa valtiolle

vielä sen verran siitä aiheesta että viime kaudellahan meni paljon paljon paljon ihan osittain tahtomattaan hyviäkin yrityksiä menetettiin ja sen jälkeen niistä ei enää oikein jatkajaa tullut aika

sitten voidaan ajatella myös päinvastoin että valtionyhtiöitä pitää valvoa tarkemmin koska ne ovat ottaneet itselleen erivapauksia myöntäneet etuisuuksia jotka eivät kuulu valtionyhtiöiden luonteeseen

tämä taas herättää kansalaisissa epäluottamusta poliittisiin päättäjiin jotka sallivat tällaiset etuilut

väite keskustelua varten keskellä päivää kahdeskymmenes asiat ja voimistellut erotta tosin että pörssivaliokuntaa keskustelu keskustelu on päättynyt tai voi myös neuvoteltu siitä sitten asioitten nostatti oli dr

seuraava täysistuntoon huomenna perjantaina kuudes maaliskuuta kello kolmetoista

tämä istuntoon taikka aloittajaa

yhtenä omana esimerkkinä tästä sopeuttamisesta ottaisin mielestäni hyvin onnistuneen esimerkin

tarkastusvaliokunta ottaa esille valtiovarain controller toiminnon joka on tällä hetkellä valtioneuvoston tulos ja valtiovarainvalvoja

salossa itselläni on kaupungin laitapuolella semmoinen riittävän iso tila ja teetätin sinne liikuntatoimen kanssa jalkapallokentän

controller palvelee valtioneuvoston ja ministeriöiden johtoa neuvonantajana hallinnon ohjaajana ja toiminnallisesti riippumattomana valvontaviranomaisena

sinne tuli sekä paikallisia että näitä maahanmuuttajia pienen ajan päästä tuli valtavasti kumpienkin vanhempia myös mukaan

valiokunta esittää että tämä toiminto voisi edistää ja varmistaa hyvän hallintotavan periaatteiden toteutumista ministeriöissä sekä valmistella valtionyhtiöitä kokonaisuutena koskevan strategisen analyysin ja raportoida siitä eduskunnalle

siellä järjestetään turnauksia tapahtumia ja se on oikeastaan ollut oikeinkin hyvä semmoinen yhteinen tapahtuma

näin eduskunnalla olisi tavallaan kolme erilaista valvontanäkökulmaa valtionta louden ja valtionyhtiöiden hoitoon eli valtiontalouden tarkastusviraston raportit tarkastusvaliokunnan mietinnöt ja julkaisut sekä controllerin raportit

elinkeinoministeri pekkarinen te olette yhden ydinvoimalan kannalla

katsotte että sähkönkulutuksen kasvua tyydytetään tuomalla sitä venäjältä

ette myöskään hyväksy sähkön vientiä

nämä perustelut tuntuvat hieman erikoisilta

kysyn elinkeinoministeri pekkariselta mitkä ovat ne syyt joilla vastustatte kolmen ydinvoimalan rakentamista suomeen sekä miksi sähkönvienti olisi huono asia